on myös ollut hallituspuolueista tänään tiukkaa väitettä siitä että me jollain tavalla emme haluaisi noudattaa lakia jatkossa

tässä on vielä paljon asioita auki ennen kuin nämä kuntarakenteen muutokset kannattaa miettiä

sosiaali ja terveydenhuollon järjestäminen on se keskeisin kun nähdään mitä sen osalta tuleman pitää ja se kuinka rahoitus tässä asiassa tullaan tekemään

sen vuoksi ei kannata kiirehtiä ja tehdä semmoisia ratkaisuja jotka ovat tulevaisuuden kannalta ja alueiden kannalta huonoja

arvoisa herra puhemies

tässä pääluokassa puhutaan suomen kannalta aivan keskeisimmistä asioista puhutaan suomalaisesta selkärangasta

meidän omasta ruuantuotannostamme

sen takia meidän täytyy kyllä taistella sen puolesta että suomalainen ruuantuotanto säilyy jatkossakin omissa käsissämme ja meillä on puhdasta kotimaista ruokaa tarjota kaikille kuluttajille

valitettavasti vaikka hallitusohjelmaan on kirjattu sinänsä ihan hyviä asioita suomalaisesta maataloudesta ja hallituspuolueistakin löytyy edustajia jotka ymmärtävät hyvin paljon maatalouden perään hallituspöydän ympärillä olevilla henkilöillä ei mielestäni riittävästi ole sitä taistelutahtoa mitä nyt suomalaisen maatalouden eteen tarvittaisiin

sen lisäksi kannattavuuden heikkeneminen mikä näistä kaikista toimenpiteistä johtuu valitettavasti tuntuu siellä viljelijän kukkarossa ja se on suuri uhka suomen maatalouden tulevaisuudelle

sen takia tähän kannattavuuteen on kiinnitetty tässä tämänpäiväisessä debattikeskustelussa erityistä huomiota koska se vaatii toimenpiteitä nyt jo lähitulevaisuudessa oikeastaan heti että se saadaan paremmalle tolalle kuin se tällä hetkellä on

varmasti kaikki meistä huomasivat tämän tuottajien kampanjan joka pari viikkoa sitten oli ympäri suomea missä tuottajat myivät tuottajahintaan elintarvikkeita

kun se herätteli kuluttajia niin uskon että kuluttajat nyt myös näkevät mitä toimenpiteitä tässä tarvittaisiin tehdä ja meidän erityisesti pitää tässä salissa herätä siihen mitä toimenpiteitä tarvitaan

että tarvitaan lainsäädäntötoimenpiteitä tuottajan aseman parantamiseksi tässä kokonaistuotantoketjussa teollisuuden ja kaupan kesken ja erityisesti kaupan kanssa parempaa neuvotteluasemaa

jaksaminen on yksi niistä keskeisimmistä keinoista ja valitettava totuus on se että jos kukkaro ei ole kunnossa niin se vaikuttaa jaksamiseen ja jos ei jaksa niin se vaikuttaa myös eläinten hyvinvointiin joten sen takia tämän koko kokonaisuuden täytyy olla kunnossa

pidän erittäin valitettavana sitä että viljelijöiden sosiaaliturvasta leikataan ja kun se sitten erityisesti kohdistuu lomitukseen mitä päiviä nyt ei liikaa muutenkaan koko kalenterivuodessa ole joten päinvastoin sinne tarvittaisiin nyt jatkossa lisäresursseja ja nimenomaan lomittajan ammatista tulisi saada myös kiinnostavampaa ja lomittajia tulisi saada joka puolelle suomea jokaiselle tilalle missä sitä apua tarvitaan

tähän loppuun haluan kantaa kyllä huoleni siitä kun hallitus tekee niin sanotun puolivälitarkastelun ensi vuoden puolella mitä toimenpiteitä se tulee tekemään nimenomaan alkutuotannon suhteen

voisiko nyt ensi vuoden budjettia sitten valmisteltaessa käydä valtiovarainministeriön kanssa sen keskustelun että tätä puliveivausta ei tarvitsisi vuosi toisensa jälkeen tehdä

kerta kaikkiaan lisää leikkauksia ei kestetä vaan ne täytyy torjua kyllä ja hallituksen on myös herättävä siihen että ne on torjuttava

me valiokunnassa annoimme hyvinkin jyrkkää palautetta valtiovarainministeriön asiantuntijoille tästä asiasta nutta tämä pitäisi myös saada eteenpäin

ruuan omavaraisuudesta on pidettävä kiinni

se on äärimmäisen tärkeä asia meille

paljon on tehtävää ja ainakin me keskustassa olemme valmiita hyviä esityksiä tukemaan mutta valitettavasti nyt tilanne näyttää huonolta

arvoisa herra puhemies

muutamalta osalta edellinen puheenvuoroni jäi vielä hieman täydennettäväksi ja haluan muutamiin asioihin vielä kiinnittää lisää huomiota

me valiokunnassa annoimme tästä jykevän lausunnon mutta kuinka me hoidamme tämän eussa

ensinnäkin tähän koulutukseen liittyen mistä muun muassa edustaja heinosenkin kanssa vaihdoimme muutaman sanan

haluaisin kiinnittää tähän ammattikorkeakouluopetukseen edelleenkin huomiota ja niihin leikkausmääriin jotka aloituspaikkojen suhteen tulivat

tähän en usko koska on yhteiskuntatakuu mitä hallituskin ajaa ja mikä on hyvä asia ja eikö koulutus ja sivistys ole se tärkein asia josta täytyy kantaa huolta

koulutus ja sivistys on niitä ykkösasioita ja se pitää olla turvattuna joka puolella suomessa ja erityisesti etelä pohjanmaan osalta olen kyllä tästä asiasta huolissani

opetusministeri gustafsson kävi etelä pohjanmaalla kuuntelemassa meitä ja meidän huoliamme ja juuri ne ratkaisut jotka opetus ja kulttuuriministeriökin meiltä vaati että nämä leikkaukset olisivat voineet olla kohtuullisemmat tehtiin mutta vaikutukset nyt näkyvät siinä että sekä muotoiluala että restonomikoulutus että myöskin metsätalousinsinöörikoulutus on nyt siirtymässä pois etelä pohjanmaalta kokonaan

erityisesti metsää metsäpuolella metsätalousinsinööri veli insinööri valmistuneet metsätalousinsinöörit ovat saaneet töitä ja valmistumisprosentit ovat olleet meidän koulutusalaltamme hyvät

mutta toisena asiana vielä joka jäi kesken haluan maataloudesta sanoa muutaman sanan ja niistä toimenpiteistä joita nyt tulisi tehdä myöskin tämän kokonaisuuden eli meidän taloutemme parantamiseksi

kotimaisten tuotteiden menekkiä tulee saada edistettyä

sitä että kuluttajille annetaan aivan aidot valinnan mahdollisuudet tukea kotimaista elintarviketeollisuutta täytyy edistää

se tarkoittaa sitä että alkuperämerkinnät on oltava elintarvikkeissa entistä paremmin nähtävillä mutta se vaatii myös lakimuutoksen siinä että myös ravintolassa ostettavassa ruuassa ja kaikissa elintarvikkeissa mitä suomessa on tarjolla sen alkuperän tietoon saamisen kuluttajalle on oltava mahdollista

arvoisa puhemies

edustaja rajamäki otti niitä perimmäisiä syitä esille mitkä tähän tilanteeseen ovat johtaneet missä nyt ollaan

yksi merkittävä asia siinä on tietenkin se että kun euroa luotiin ja ne maat siihen valittiin mitkä euroon mukaan lähtivät niin kaikki maat eivät alun perinkään olleet eurokypsiä maita niin sanotusti vaan tulivat mukaan vaikka talous ei ollut euroon sopivassa kunnossa

myöskin se että tuottajalle jää entistä suurempi osuus siitä elintarvikkeen hinnasta vaatii toimenpiteitä

mitä sitten taas edustaja heikkilän puheenvuoroon tulee siitä miksi me keskustalaiset emme täällä toimi niin kuin komissaari rehn tuolla komissiossa hän on komissaari hän on komission varapuheenjohtaja ja hän toteuttaa sitä politiikkaa mitä komissio tekee ja me toimimme täällä eduskunnassa ryhmänä itsenäisesti

sukupolvenvaihdosten edistäminen niin maataloudessa kuin muussa yrittäjyydessä olisi ja on sitä parasta elinkeinopolitiikkaa mitä voi olla

sen suhteen täällä muun muassa edustaja lehti piti mielestäni hyvin ansiokkaan puheenvuoron siitä mitkä ovat perintö ja lahjaveron vaikutukset yritystoiminnalle

arvoisa puhemies

kun tässä useaan kertaan on puhuttu siitä kuinka kertausharjoituksia leikataan se todellakin tuo todella valtavan aukon tuleville vuosille näihin ikäluokkiin jotka jäävät nyt sitten kertausharjoituksia vaille

sen sijaan että tätä kiristetään nimenomaan yritysten sukupolvenvaihdosten osalta ja maatalouden sukupolvenvaihdosten osalta perintö ja lahjaveroa pitäisi päinvastoin keventää että näitä sukupolvenvaihdoksia saataisiin enemmän tehtyä

tämä tarkoittaa siis sitä että vapaaehtoisen maanpuolustustyön rooli korostuu tässä väliaikana ja sen takia on erittäin hyvä että eduskunta nyt lisäsi hieman niitä määrärahoja mitkä hallitus leikkasi

hyviä asioita löytyy tästä kehysriihestä mutta paljon on näitä epäkohtia jotka korjauksia vaativat

arvoisa puhemies

kun suunnataan suomen tulevaisuuteen meidän täytyy huolehtia vahvasti koko maasta

meillä on suomessa paljon voimavaroja joita pystyttäisiin hyödyntämään huomattavasti nykyistä paremmin ja saamaan sitä kautta uutta kasvua ja työtä tähän maahan

meillä on maaseudulla uskomattomat luonnonvarat

hallitusohjelma sisältää paljon asioita niin hyviä kuin huonojakin

haluan nyt nostaa esiin muutaman erittäin merkittävän asian jotka aiheuttavat huolta ja toteutuessaan suuria ongelmia erityisesti maaseudulla

meillä on valtaisat turvevarannot suomessa

arvoisa puhemies

venäjä yhteyksistä ja niistä kulkuväylistä mitä halki suomen menee nostaisin kyllä nämä väli suomen kulkukäytävät suurempaan roolin kuin missä ne tällä hetkellä ovat

siellä on energiapotentiaali jota on verrattu jopa norjan öljyvaroihin

ei puhuta ainoastaan siitä miten se liikenne tulee suomeen mutta puhutaan aina siitä kokonaisliikenteestä mikä kulkee niin sanotusti keskipohjolan kautta aina norjan trondheimiin asti

näyttää kuitenkin siltä että maatalouspoliittisessa linjassa vasemmistopuolueet mukaan lukien vihreät ovat päässeet toteuttamaan ohjelmassaan suorastaan talonpojan tappolinjaa ja hyvin perusteellisesti

on käsittämätöntä että tällä hetkellä meillä satsataan kivihiilienergiaan

se että kivihiilestä on tullut edullisempaa energiaa kuin mitä tällä hetkellä esimerkiksi metsähakkeen ja turpeen sekoitus on on kyllä hallinnollisten päätösten aikaansaamaa

on erinomaisia kansanedustajia kuten rkpn edustaja mats nylund joka tietää ja tuntee nämä ongelmat mutta ymmärrettävästä syystä ei pysty yksin puolustamaan koko alaa jos muista puolueista ei tukea pyrkimyksille tule

kokoomus esiintyy maakunnissa vankkana maatalouden puolustajana

edustaja pekkarinen on tehnyt muun muassa siitä lakialoitteen ja siinä mainitut asiat korjaamalla saataisiin tätä vääristymää huomattavasti paremmaksi

näihin olisin toivonut kyllä tässä liikennepoliittisessa selonteossakin huomattavasti enemmän huomioarvoa kuin mitä tällä hetkellä suomen poikittaisliikenneyhteyksiin on otettu

ministeri koskinen on kuitenkin parasta mitä puolueella on tarjota

maatalous on suomen selkäranka se että meillä on ruuan omavaraisuus

maatalous on yksi suurimmista kärsijöistä tällä vaalikaudella leikkausten suhteen kansallisten tukien viljelijöiden sosiaaliturvan leikkausten suhteen mutta myöskin eu ratkaisujen suhteen

kuinka hallitus aikoo edistää sukupolvenvaihdoksia kuinka nuoria saadaan kannustettua jatkamaan tiloja jos työmäärä on korkea ja tulot minimissä

näihin haluaisin saada selkeitä vastauksia

maatilatalouden kehittämisrahastoon eli makeraan suunnattavia panostuksia ei ole ollenkaan

muutoin asialla tulee olemaan turmiolliset seuraukset maatalousinvestointien ja sitä kautta kotimaisen ruuantuotannon kannalta

edustaja pirttilahti mainitsi täällä sukupolvenvaihdokset ja perintö ja lahjaveron ja täytyy kyllä sanoa että tässä ollaan hyvin järkevällä linjalla

hallitusohjelma viittaa maatalouden suurempaan markkinaehtoisuuteen

jotta se voi kestävällä tavalla toteutua tarvitaan tuottaja ja toimialaorganisaatiolaki joka mahdollistaa tuottajille sen todellisen neuvotteluaseman kaupan ja teollisuuden rinnalle

tämä koskettaa niin tavallisia ihmisiä kuin kuljetusyrittäjiä jotka kamppailevat kannattavuuden kanssa kovassa kilpailussa ja ovat pakotettuja nostamaan hintoja jolloin kuluttaja on jälleen maksumiehenä

arvoisa puhemies

edustaja tynkkyseltä sinänsä aika kovaa rinnastamista sen suhteen puhutaanko maataloudesta vai liikenteestä

kirjaus pohjanmaan radan perusparannuksen loppuun saattamisesta oli erinomainen asia

mutta arvoisa puhemies näistä ratahankkeista vielä haluan nostaa ne esille

mutta mitä tapahtuu suomen poikittaisille liikenneyhteyksille niin sanotulle haapamäen radalle eli sille joka on seinäjoenjyväskylän välistä rataosuutta ja myös haapamäeltä tampereelle lähtevälle omalle rataosuudelle

ainakaan minä en vastusta sitä että radoille rahaa laitetaan ja ratoihin investoidaan mutta kiinnittäisin kyllä erittäin suurta huomiota siihen kuinka nämä investoinnit kohdistuvat täällä maan sisällä

sen kehittäminen on välttämätöntä saadaksemme poikittaisliikenteen turvattua

infra oyllä jota olemme myös esittäneet perustettavaksi pystyttäisiin muun muassa tiestöä rautatiestöä meille parantamaan

nyt valitettavasti tuo väli suomen alue on aika tyhjäksi jäänyt näissä liikenneinvestoinneissa ja liikennehankkeissa niin ratahankkeiden osalta kuin valtatietasoisen tiestön osalta ja myöskin tämä perustienpito vaikuttaa tuonne maaseudulle hyvin vahvasti

toivon että ministeri kyllönen ottaa tästä asiasta selvää ja tarttuu siihen yhtä suurella tarmolla kuin jo lupaamaansa junaratojen lakaisuun josta tiedotusvälineistä kuulin

ja olisikin nyt jo hyvä kuulla hieman vastauksia mitä suunnitelmia ja mietteitä näitten hiljaisemmin liikennöityjen rataosuuksien tulevaisuuden suhteen on

herra puhemies

paljon on hallituspuolueiden edustajilta tullut hehkutusta täällä niistä linjauksista mitä kaikkea hallitusohjelma pitää sisällään

puolustusmäärärahat on nostettava vähintään puolustusvoimien esittämälle tasolle mihin myös puolustusvaliokunta on voimakkaasti ottanut kantaa

sen lisäksi maastovuorokausien määrä mitä varusmiehet tuolla maastossa suorittavat on aivan liian alhainen ja sehän on se paikka missä ne käytännön taidot opitaan

kyllä meillä paljon tehtävää tässä maassa on

näyttää siltä että niitä ei muuten sinne tule jos ei keskusta hallituksessa sitten ole

edustaja tuppurainen puhui näistä säästöistä jotka tulisivat tässä kuntauudistuksen yhteydessä ja siitä kuinka pienet kunnat ovat talousongelmissa hänen mukaansa

tässä aiemmin päivällä keskustelussa on myös herätelty sitä että mikäli me nyt emme antaisi espanjalle sitä tukea mikä on pyydetty suomi heitettäisi eurosta ulos

mutta täytyy ensinnäkin todeta se että alun perinhän tällä koko uudistuksella hallitus ajoi miljardiluokan säästöjä sen jälkeen todettiin että eihän tästä mitään säästöjä edes tule

en todellakaan kyllä usko sitä että vastuullisesti talouttaan hoitanut maa kuten suomi joka on parhaassa luottoluokituksessa heitettäisiin ulos eurosta

pitäisikö turkuun lähettää selvitysmies katsomaan näitä ongelmia koska heillä on niin suuret menot suhteessa tähän kokonaisuuteen

ja aivan kuten edustaja pekkarinen sanoi se keino täytyy nyt näiden maiden kohdalta löytää että ne saadaan ulos tästä yhteisestä rahaliitosta ja ne maat jotka siinä pystyvät olemaan ja ovat sopivia mukana siinä jatkavat

kyllä tässä asiassa ja tässä uudistuksessa tarvitaan realiteetteja ja myöskin pienten kuntien itsemääräämisoikeuden säilyttämistä

me sanomme kyllä euroopan unionille sanomme kyllä eurolle mutta ei näille uusille tukipaketeille ja riskien ja vastuiden kasvattamiselle

arvoisa puhemies

suomalainen sikatalous todellakin on ollut kannattavuuskriisissä ja on siinä edelleen

tähän liittyy hyvin vahvasti se että tuotteesta ei yksinkertaisesti saada sitä tuottajalle kuuluvaa hintaa ja tämän vuoksi se tuottaja ja toimialaorganisaatiolaki mitä hallitusohjelmaan nyt ei ole kirjattu olisi ollut välttämätön

minä tiedän että viime hallituskaudella ministeri anttila yritti tuoda tämän lain eduskunnalle käsiteltäväksi mutta valitettavasti se kokoomuksen puolelta silloin torpattiin

pääministeri ilmoitti viime viikonloppuna luopuvansa tehtävästä samoiten toisen päähallituspuolue sdpn puheenjohtajapeli käy kuumana

hyvin monta asiaa on vaiheessa hyvin monta lu pausta on lunastamatta niistä uusista työpaikoista tai velan taittamisesta niistä asioista joista muun muassa keskusta on menneet kolme vuotta puhunut tuonut vaihtoehtoja esittänyt kuinka tätä maata nostetaan takaisin pystyyn

keskusta on todellakin esittänyt vaihtoehtoja sen suhteen kuinka suomen talous saadaan käännettyä

olemme esittäneet uuden kasvun rahastoa olemme esittäneet infra oytä että pystyttäisiin yritystoimintaa tukemaan siihen sijoittamaan saamaan uutta kasvua uusia työpaikkoja ja infra oyn kautta sitä että saataisiin meidän tieverkostoa parempaan kuntoon

sen lisäksi hyvin suuri osa on tässä viimeisen kolmen vuoden aikana ollut sillä että me emme ole meidän tärkeintä tavoitetta eli sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta saaneet eteenpäin

olemme tuoneet jatkuvasti esille sitä että parlamentaarisella valmistelulla ja heittämällä kuntauudistus romukoppaan näissä asioissa päästäisiin eteenpäin

nyt hyvä niin opposition myötävaikutuksella sote uudistuksessa päästään vihdoinkin saman pöydän ääreen parlamentaarinen valmistelu siinä lähtee käyntiin

niin pitikin tehdä mutta edelleen täytyy muistaa että turpeen vero on moninkertainen verrattuna siihen mitä se oli kun tähän vaalikauteen lähdettiin

kyllä meidän pitäisi täällä kotimaisin toimin pystyä sitten tekemään semmoisia ratkaisuja että kotimainen energia on aina edullisempaa kuin ulkomailta tuotu

tuntuu että tässäkin asiassa nyt vaikka tämä turpeen veropäätös oli että sitä ei enempää koroteta vasen käsi tekee toista kuin oikea käsi